räsäsen puheenvuoron perusteella

arvoisa puhemies

mutta minä luotan siihen että tähän on niin paljon tiedemiesvoimia valjastettu tällä hetkellä että tämä homma on hallinnassa

räsäsen puheenvuoron sillä tavalla näitten romanien suhteen että olisi ollut parempi että ei olisi hyväksytty romaniaa ja bulgariaa euroopan yhteisön jäseniksi vaan annettu heidän hoitaa romaniasiaa omassa leirissään

mutta nämä perusteethan ovat niin kuin ne tässä ovat ja niille jotka virittävät hankaluudetkin ovat ne mitkä tässä ovat esille tulleet

otan vain yhden ainoan yksityiskohdan jonka merkitystä ei pidä liikaa korostaa

aloitetaan aikaisin ja jatketaan pitkälle tammikuulle saakka kun varastossa räjähteitä on

suomi pyrki euroopan yhteisön jäseneksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta ymmärsin kuitenkin toisaalta että ed

ja se näkyi siinäkin aivan erityisen selvästi että ei oikeastaan olisi saanut vaatia minkäänlaista sopeutusmyönnytystä euroopan yhteisön komissiolta vaan kaikessa piti hyysätä ja antaa vain periksi

räsänen halusi heidän asemansa korjaamista jolloinka nyt tullaan siihen kysymykseen kumpi on tehokkaampaa tämmöisen suomalaiskansallisen pyrkimyksen kannalta ulkopuolella vai sisäpuolella

nimittäin paitsi että se on meri ja merenpohja asia niin se on myöskin samanlaisen materiaalin siirtoasia purovesistöissä mitä suurimmassa määrin

mutta muutama näkökohta siitä onko tämä asia nyt aivan uusi täällä keskustelukysymyksenä

silloin niihin taustakeskusteluihin joita johti nykyinen pääministeri matti vanhanen tuotiin meille näitä asiantuntijalausuntoja mihinkä hyötysuhdetasoon tultaisiin pyrkimään näillä ydinvoimaloilla joihinka periaatekannanottoa kaivattiin

ja tämä on totta

minä olen sitä mieltä ja ilmeisesti myöskin ministeri thors että sisäpuolella pitäisi olla paremmat välineet vaikuttaa romanian ja bulgarian viranomaisten käyttäytymiseen sillä tavalla kuin eu alueella pitää käyttäytyä

siellä samaisella perämeren alueella aiotaan nyt ryhtyä sanotaan nyt näin massiiviseen merenpohjassa olevien soravarojen käyttöön mihin liittyvät nyt siis ilman muuta tämän laatuiset lupa asiat jotka tässä nyt sitten ovat esillä

se tavoittelee sitä että ne oikeat vastaukset jotka me nyt miellämme tässäkin salissa oikeiksi vastauksiksi ovat vääriä vastauksia

virolaisen puheenvuoroa kuunnellessa tuli mieleen entisen pääministerin ja puhemiehen paavo lipposen toteamus täällä eräässä debatissa

rajamäen kanssa saatiin aikaiseksi kadmium poikkeus lannoitteisiin ja sitten saatiin ed

kuluttajajärjestöt olivat liikenteessä tämän asian tiimoilta ja syynä oli se että välimeren alueella parakvattia oli ryhdytty käyttämään lasinalaisviljelyksessä kasvinsuojeluaineena

jos siitä arvioinnissa akatemian puolelta todetaan niin kuin myöskin käy tästä mietinnöstä ilmi että se jo nyt on arvostettu aikaansaava hyvin toimiva yhteisö ja jos siihen tarvitaan vielä lisää potkua niin silloinhan sen potkun täytyy tapahtua sillä tavalla että sitä kriittistä massaa yhteisönä joka on jo päässyt korkealle tasolle kansainvälisesti vielä lisätään

mikä sitten on koulutuksen tehtävä

se hipoi sitä neljänkymmenen

nyt tässä tullaankin aika olennaiseen asiaan nimittäin siihen että kun eu velvoittaa suomen esimerkiksi tulliliittoasioissa ja kaupanesteasioissa ja tämmöisissä aivan rankimman jälkeen ruotuun jos siitä ruodusta vähänkään lipsahdetaan ulkopuolelle niin arvoisa ministeri eikö nyt ole sillä tavalla että myöskin näissä asioissa pitäisi toimia ihan samalla tavalla kuin näissä kauppapoliittisissa ja muissa vastaavissa asioissa

sen tehtävä on opettaa nuoret ja vähän varttuneemmat ihmiset tekemään tällä maapallolla oikeita kysymyksiä jotta he pärjäisivät täällä

tuomiojan pilkatessa periaate että riekkoja saa tuntureilla pyytää rihmasilla ja sitä ei eläinsuojelurikokseksi katsota

minäkin puutun tähän harmaan talouden asiaan ja pidän erinomaisena sitä että tässä on tämä tiedonsaantioikeutta koskeva parannusehdotus ja sitähän tässä on kaivattu

kyllä kun oikein rupeaa pyörittämään asiaa niin ensin on niin niin lasten asialla ja niin piilomainontaa vastaan ja kantaa koko maaliman tuskan mukanaan ja sitten seuraavalla hetkellä kilipailu männöö eelle ja sinne meni kaikki hyvät periaatteet

muistan aikoinaan helsingissä asuessani että siellä missä käytiin kalassa yksi saari lähti menemään mereen kun kaivettiin hiekat alta pois

arvoisa puhemies

tässä juuri äskettäin ministeri brax helsingin sanomissa oikein vastasi tähän yleiseen keskusteluun omalla kannanotollaan ja ilmoitti että puolueemme on kovasti tällä asialla

tässä on kysymys eu direktiivin implementoinnista suomen lainsäädäntöön ja siitä millä tavalla pakolaisen statuksen kanssa kussakin tapauksessa käy

arvoisa puhemies

ei voi kehua että istuvalla hallituksella olisi ollut erinomaisen hyvä tuuri sen ajan suhteen jolloinka se on tehtäväänsä hoitamassa

valiokunnan arvoisa puheenjohtaja jo kuvasi sen mistä itse asiassa ja mistä tässä mietinnössä on kysymys

silloin hyvin paljon keskusteltiin siitä mitä tässä paketissa oikein tulee

tuohon pöly päivän päivän keskusteluun ja silloin vaadittiin erittäin voimakkaasti kansainvälisiä toimia niin että vaikutetaan siellä välimeren alueella tähän parakvatin käyttöön

olinkin odottanut että arvoisa toinen ministerimme olisi vastannut siihen että kun tässä tehdään selvä ehdotus ponsilauselman muodossa niin oletteko valmis tuomaan tämmöisen esityksen tällä aikavälillä koska tässä on kysymys juuri siitä mitä meidän puolueemme on yrittänyt ajaa eteenpäin

kiinnitän vaan muutamaan näkökohtaan huomiota ja eräällä tavalla koplaan erääseen aikaisemmin tänä iltana käytettyyn puheenvuoroon tämän lyhyen puheenvuoroni nimittäin ed

arvoisa puhemies

no silloinhan tullaan juuri siihen ratkaisuun joka nyt mietinnössä ponnen muodossa on elikkä niin sanottuun merikeskus ajatukseen

minä toivon hartaasti että nämä asiat nyt näillä ahtailla pykälillä jotka tässä hallituksen esityksessä on tulevat kuntoon

varmasti hän tietää sen varkautelaisena että nämä asiat on mietitty äärimmäisen tarkkaan ja olemme olleet varkauden seudullakin katsomassa varmasti siellä

tälle direktiivi implementoinnille tulee tarvetta vain siinä tilanteessa että on sellaisia henkilöitä jotka haluavat tulla tällä tavalla tutkituiksi ja käsitellyiksi

siinä tietysti mielikuvitus oli hyvin keskeinen instituutio

siis siinä suhteessa voidaan todeta että on reilun pelin tasolle siirrytty siinä kun todellakin kysymys on varsin vaatimattomasta hyötysuhteesta

tässä on ajauduttu nyt sellaiseen taloudelliseen jamaan yliopistolaitoksemme kohdalla että toivoisi hartaasti että kaikki sellaiset puolueet jotka tähtäävät tulevien vaalien jälkeen hallitukseen tekisivät vastaavanlaisen oman yliopistolain muutoksen

se pääsi täydelliseen yksimielisyyteen jopa kokoomuksen anna kaarina louvo toi mukaan siihen kokoomuksen mutta mikä petti

entäs semmoinen asia jos yhteisvaluuttaan pyrittäis niin mitenkäs sitten

mutta aivan samalla tavalla valtavat lajittuneet hieta ja hiesumassat liikkuvat maan pohjoispuoliskossa purovesistöissä johtuen siitä että metsäalueet on ojitettu ja kaikki ojat menevät suoraan kohti sitä laskupuroa mistä ne vedet menevät

jos te ette ole keskittynyt sinne päiviönsaarelle elämään niin olemme olleet katsomassa maastossa millä tavalla siellä nämä asiat hoidetaan

minusta ei olisikaan ollenkaan hassumpaa se jos hallinnollisesti halutaan näitä asioita jollakin tavalla supistaa siis niistä palvelevista toiminnoista etsiä synergiaa että olisi olemassa tällainen ilmatieteen laitoksen syken ja merentutkimuslaitoksen yhteinen hallinnollinen kokonaisuus ja siinä on sen puitteissa merikeskus

ja mikä oli aivan erityinen syy oli se että työntekijät olivat afrikasta tuotuja pimeitä työntekijöitä joita ei suojeltu millään tavalla tältä myrkyltä

toisin sanoen suurin osa energiasta menee vesien lämmitykseen

jouko skinnari demarit petti ratkaisevalla hetkellä ja nyt keskustelemme taas yhden illan näistä asioista

kun molemmat ovat myöskin eläinten kohdalla tosiasioita se merkitsee sitä että kaikissa niissä suhteissa mitä ed

täällä on puhuttu hyvin paljon näissä puheenvuoroissa olen hyvin tarkkaan kuunnellut paikaltani joka ikisen puheenvuoron siitä mitkä ovat oikeita määriä mitkä ovat oikein tunnistettuja trendejä

leppä tässä juuri kuvasi ja poimi tuolta mietinnöstämme esiin tällä tunnistejärjestelmällä on mitä suurin merkitys

joko ilmoittaisivat että nykyinen yliopistolaki kelpaa kaikkinensa päivinensä tai sitten esittäisivät siihen muutoksia

se lauhdetuotannon muoto joka nyt tässä erikoisesti tulee mieleen paitsi kivihiili joka on sillä omalla tavallaan jo pelissä mukana niin kuin ed

edustajat

arvoisa puhemies

sen ytimen muodostaa nykyinen merentutkimuslaitos ja sitten näistä muista siis ilmatieteen laitoksesta ja sykestä tulee näitä tutkimuspanoksia samassa läheisessä fyysisessä yhteistyössä niin että se maksimaalinen synerginen tulos voidaan saada aikaan

kun sataa niin ne kertaheitolla ilman mitään estettä hurahtavat sinne puroon ja samalla menevät mineraaliainekset aika vauhdilla ne lajittuvat ja kasautuvat sopivissa paikoissa missä virtaus hidastuu täyttävät nämä purot elikkä siis nämä purot ovat jatkuvan muutoksen alaisina

jos on sitä mieltä että mitään muutoksia ei tapahdu elikkä eletään nykyisen lain mukaan niin sitten ilmoittaa millä tavalla tämä rahoituksellinen ongelma hoidetaan

minusta mainio oliko hollantilainen esimerkki oli se että oli varattu tietyt numerot tietyn maan käyttöön niin että estetään rakenteellisesti se että on sama koodi kahdella eri eläinyksilöllä

ja kaiken sen mitä mielikuvitus todennäköiseksi pakettiin kuuluvaksi mieleen loihti eu jäsenyyden kannattajat jyrkästi tuomitsivat että sitä tähän pakettiin ei sisälly ja sitä tähän pakettiin ei sisälly

perkiö tässä totesi on turvelauhdetuotanto jolla ajetaan tällä hetkellä haapavedellä huippuja niitä oikein hyvin arvotettuja huippuja

puutun vain yhteen väitteeseen ja vaatimukseen tässä elikkä siihen että lähtömaassa pitäisi olla jonkinlainen järjestys kun lähtömaassa ei ole mitään järjestystä

kimmo kiljusen kanssa kävimme keskustelun ja hän näyttää nyt tervehdyttäneen henkilökohtaisia mielipiteitään selvästi terävöittänyt siitä mitkä ne silloin olivat

kantolan äsken esittelemässä muodossa tämä lakialoite tulee aivan erityiseen merkitykseen kun hän kuvasi tämän tilanteen ihan pikkuisen toisella tavalla kuin se on tässä lakialoitetekstissä

mitenkä minä koen tämän koko tilanteen

minä hartaasti toivon että se henki mikä tässä lakiesityksessä nyt on purovesistöjen osalta mistä on pelkkää positiivista sanottavaa tulee myöskin konkretisoitumaan suhteessa metsäojituksiin koska ne voidaan myöskin tehdä oikealla tavalla eikä sillä tavalla väärällä tavalla niin kuin ne nykyisin valitettavasti usein meidänkin alueilla vielä tehdään

siinähän ei ole kysymys siitä että laitos sijaitsisi meren rannikolla vaan ihan kaukana meren rantaviivasta

teidän puheenvuoronne oli sen laatuinen että nyt minä ymmärrän teidän kantanne romaniasta ja bulgariasta tuleviin kerjäläisiin

siitähän tässä on kyse

seuraavan hallituksen tehtävänä on viimeistään korjata nyt syntymässä oleva suuri virhe

kiinnitän siihen huomiota

arvoisa puhemies

minä silloin vastustin jyrkästi tätä nykyistä käytäntöä ja totean että olisin toivonut nyt kun olen kuunnellut tämänkin keskustelun että olisin sen keskustelun silloin voittanut mutta silloin sen hävisin

sinä aikana kun olen ollut tilapäistehtävissä tässä laitoksessa instituutiossa näitä asioita on käsitelty jonkun kerran aikaisemminkin

tiusanen ryhtyi paul krugmaniksi talousnobelistiksi äsken toteamalla että ollaan jäljessä aina kaikissa toimenpiteissä erikoisesti täällä euroopan unionin sisällä toimivassa euroopan rahaunionissa

nimittäin hän totesi että tämän voimassa olevan lain mukaan valikoituvat opetusalat ja painopistealat ja kaikki sellaiset sen mukaan mitä ympäröivä yhteiskunta arvokkaana pitää siis ne tahot joilla rahaa on

sitten on hyvin mielenkiintoinen asia se että nämä ydinvoimalat toimivat kai mankala periaatteella kaikki elikkä siis toisin sanoen myydään omistajille omakustannushintaan

arvoisa puhemies

niin mutta neljä vuotta aikaisemminhan tämä oli kielletty täydellisesti eihän tämmöistä voi olla olemassakaan niillä valtuutuksilla

tämä on semmoinen suuren luokan hallitusneuvottelukysymys että kun näin kriittisistä massoista puhutaan niin nyt tehdään sitten kriittinen massa niin että tähän ei tarvitse ihan kohta palata elikkä homma on niin kun hoidettu pulkkaan

ja muutoinkin olisin toivonut todellakin että olisin mennyt työhuoneeseeni kirjoittamaan uutta kirjaani enkä olisi joutunut kuuntelemaan teidän puhettanne

minulla olisi teille tänne pääkaupunkiseudulle metropolihankkeeseen hyvä työnimi siihen hetkeen saakka kun saatte yhdistymishallitukset ja valtuustot

kun firmojen taseita katsotaan niin ne ovat nollataseita elikkä siellä ei ole yhtään mitään jemmaan kerättyä rahaa vaan kaikki toimii

se on kaunainen

ruohonen lernerin puheenvuoron sisällöstä että hän tällä tavalla teknokraattisesti ryhtyi harjoittamaan sellaista populismia josta en nyt vaan pidä

tiusanen se on muuten sillä tavalla että tällaisessa demokraattisessa järjestelmässä ollaan aina jäljessä elikkä pitäisi olla todellinen oraakkeli että pystyisi oikein arvaamaan ja viime aikoina on aina arvattu väärin

harva edustajista on ehkä tullut tänä päivänä vuotoksen tiimoilta miettineeksi sitä että sellainen pohjavesi jota on esimerkiksi siinä viinivaaran alueella oulun lähistöllä josta nyt oululaiset haluaisivat vessanpönttöjen huuhteluvettä on laadultaan sellaista että sen litrahinta ylittää raakaöljyn litrahinnan oikein kunnolla

tässä keskustelussa on yksi mielenkiintoinen piirre koska yksikään puheenvuoro jonka olen kuullut ei ole sisältänyt sellaista ajatusrakennelmaa joka oli täällä vielä esillä reilu kymmenen vuotta sitten että kansanvakuutusjärjestelmä kerta kaikkiaan romutettaisiin aikansa eläneenä

siellähän on jo nyt näitä toimintoja ja sinne on hyvä niitä rakentaa lisää

arvoisa puhemies

tämä on erittäin mielenkiintoista koska se on eräänlainen kehitysversio siitä todellisuudesta minkälaiseksi se on haluttu ymmärtää tähän mennessä mutta nyt tuli sanotaanko luitten ympärille aivan uudenlainen liha

kiinnitän aivan lyhyesti huomiota ministeri holmlundin käyttämään esittelypuheenvuoroon ja siinä pariin sanapariin

nyt on lintilän työryhmän tuotteet ja sen jälkeen käyty poliittinen keskustelu mediamaksusta ja siihen liittyvistä asioista

tässähän on kysymys veroasioissa annettavasta keskinäisestä virka avusta ja siitä oecdn yleissopimuksen no ei se edes ole

niin kuin täällä niin monen edustajan siteeraama työryhmätyö on tullut oikealla tavalla esille näillä asioilla politikoidaan tämän talon ulkopuolella vihonviimeiseen saakka

kallis tässä viittasi että pahimmillaan tässä käy niin että samalla työmaalla sitä samaa laivaa rakentamassa on työntekijöitä jotka eivät siltä työajaltaan ansaitse itselleen eläkettä

hän puhui aggressiivisesta ja uhkaavasta puheesta

työ mukaan tehdystä pöytäkirjasta